arvoisa puhemies

tämä kreikka keskustelu on tietysti olennaista keskustelua myös ekp järjestelmän tulevan toiminnan kannalta ja myös niiden riskien kannalta joita ekp järjestelmällä on suhteessa kreikkaan ja itse asiassa myös suhteessa eräisiin muihinkin euroalueen maihin

nyt huomio kiinnittyy siihen että perussuomalaiset siis eivät vastaa tähän kysymykseen ja poistuvat paikalta lisäksi vielä niin että ei tarvitse asiasta keskustella

se herättää aidosti huolen että miksi ei haluta keskustella ja tulee se käsitys ettei haluta keskustella koska linjaa ollaan muuttamassa

kiitän edustaja zyskowicziä selkeästä tai sanoisinko kohtuullisen selkeästä vastauksesta kun hän sanoi että kreikkalaisten pitää itse vastata veloistaan

täytyy nimittäin nähdä että jos nyt hyväksytään se että euroopan unionin saatavilla olivat ne sitten missä muodossa tahansa tai jäsenmaiden saatavilla voidaan hoitaa kreikan velkoja niin kyllähän sitten siinä ovella tulee muitakin asiakkaita koska eihän kreikka ole ainut maa jota on tässä kriisissä autettu vaan siellä on muitakin maita

ensinnäkin totean että kollega sasi on liittynyt näiden kuuluisien juristien joukkoon joiden tehtävänä on pitää siitä huolta että selvät asiat sotketaan ja sitten epäselvät selvitetään

keskustelu on

eduskunta hyväksyy sen myös esittelyssä

nimittäin demarien linjahan on täysin sama kuin oli kesäkuussa kun käsiteltiin tätä vakautusrahaston luomista eli sanoimme silloin että jokaisen päätöksen kohdalla joka tämän jälkeen mahdollisesti tulee käsittelyyn tulemme edellyttämään sitä että tämä yksityinen vastuu toteutuu ja kun hallituskin oli samalla kannalla ennen irlanti neuvotteluja mutta se ei näkynyt lopputuloksessa emme voineet hyväksyä sitä lopputulosta

eduskunta pysyä myös asettuisi kykynsä päätökset kymmenen lakiehdotuksen hylkäämisestä oikeusjutun käsittely on puhtaasti

ja sen takia se mitä nyt kreikassa päätetään ei koske vain kreikkaa nyt vaan kaikkia velallisia maita ja koko tämän euroalueen tulevaa kehitystä

eduskunta hyväksyy sen myös esittelyssä soluttautunut pirtuks hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä pääväristyksen kahdeskymmenes osia huudahdukset ulottuvat ja tuskin osallistutaan

sitten totean vielä että toinen asia joka tästä jää auki on siis se että nyt olisi toivottavaa että tässä irlanti asiassa tulisi selvä tahto hallitukselta niin että yritysverotus tältä osin tulisi kohtuullisemmalle tasolle mihin jo aikaisemmin viittasin

jos parlamentit eivät tässä pidä linjaansa ja edusta terveen talouden linjaa niin jään kysymään kuka sitä sitten sen jälkeen edustaa

hallituksilla on nimittäin taipumus hoidella asioita varsinkin jos sen voi tehdä noin puolihuolimattomasti sillä tavalla että kaikilla on hyvä olla ja sitten ollaan höveleitä tämän lompakon avaamisen osalta

keskusteluoppaat v

eduskunta hyväksyi ensimmäiset esittelyssä sielultaan totutut volker

on tietysti toinen käsittely on päättynyt

hyväksymmekö työssä tuovansa d

jos kutoivat myös asekäsittelyssä savuton peluuttanutuksen esitykseen sisältyvä esitys tosin kolmannen pelin lakiehdotuksessa kemin nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

se on siis yksi osa näitä suomen kokonaisvastuita kreikasta

arvoisa puhemies

ja näistä me olemme tilanteessa että on perinteisesti ajateltu niin että keskuspankkirahoituksen täytyisi olla sellaista että se kaikissa oloissa maksetaan takaisin ja uskon että ekp kyllä haluaa pitää siitä kiinni että ekpn antamaa luototusta ei anneta anteeksi

se mikä täällä aika laajasti huolestuttaa on postipalvelujen tasa arvoinen saatavuus koko maassa että rakennetaanko tässä semmoinen troijan puuhevonen tähän järjestelmään sisään tämän kermankuorinnan kautta että käytännössä me emme kykene huolehtimaan koko maan postipalveluista

jos nimittäin se annettaisiin anteeksi niin voi sitten kysyä miten ekp voi jatkossa tällaisissa kriiseissä toimia ja huolehtia maksuvalmiusluototuksesta vaikeuksissa olevien maiden vaikeuksissa oleville pankeille

jos ministerillä on kiire niin jään kysymään että olisiko mahdollista että jos hän hetken aikaa ehtisi olla paikalla että voitaisiin yhdistää keskustelu näistä loppuasioista jolloin voisi kuitenkin esittää joitakin kysymyksiä ministerille vielä

eli uskon ja toivon että ekp on tässä asiassa mahdollisimman tiukkana ja rohkenen toivoa että suomen pankin pankkivaltuuston jäsenet osaltansa edustaisivat tätä tiukkaa linjaa että täytyy olla varmuus siitä että ekpn luototus asianmukaisesti maksetaan takaisin

joten pitäisi olla nyt tosi tarkkana ja tietysti kysyä senkin perään miten eussa on toimittu mutta sitten katsoa miten nämä laatuvaatimukset tehdään

ihmettelen suuresti miten tämmöinen lakiesitys on mennyt keskustalta lävitse hallituksessa

sillehän ei ole mitään suojausta olemassa se on riskirahoitusta jos tämä siirretään tähän velkojen yhteisvastuuseen ja velkojen anteeksiantoa tehdään

mutta sitten meillä on tämä ervvstä annettu luotto jota suomi on taannut ja johon olemme sijoittaneet pääomaa jolla sitä lainaa on sitten markkinoilta haettu

nyt en oikein ymmärrä edustaja töllin närkästystä

siinähän meillä on vakuusjärjestely tuotto ja vaihtosopimuksen muodossa mutta vakuusjärjestely noin miljardin euron suuruinen summa joka turvaa meidän saataviamme

täällähän on vain toivottu sitä hyvä linjaa joka viime vaalikaudella aloitettiin että voidaan toimia yhteistyössä niin että kaikki parlamentaariset voimat ovat mukana valmistelussa pääsevät vaikuttamaan

arvoisa puhemies

tästähän nykyinen pääministeri oppositiossa ollessaan minusta hyvin arvostettavalla miehekkäällä tavalla sanoi että kyllähän ne ovat vakuuksia ja ne turvaavat suomen saatavia jos kreikka on maksukyvytön

mutta tämänkin osalta on se tilanne että jos suomen hallitus hyväksyy velkajärjestelyn ja hyväksyy että lainoja leikataan niin sittenhän niistä vakuuksista ei tietenkään ole mitään hyötyä

jos me hyväksymme sen että kreikalle annetaan näitä lainoja anteeksi niin emme me sitten enää voi sanoa että hetkinen meillä oli vakuuksia koska nehän ovat voimassa vain niissä olosuhteissa että meidän kantaamme ei kysytä tähän maksukyvyttömyyteen

en tiedä harrastiko hän nyt jälkikäteen jotain itsekritiikkiä perussuomalaisten viime kauden budjettiesityksiin nähden mutta mitä tulee demareiden budjettiesityksiin niin kyllä ne nyt ovat ihan tässä ja nyt

erittäin hieno vastaus ministeriltä joka ilmoitti ymmärsin niin että hallitus tulee tuomaan tänne tarvittavaa lainsäädäntöä jotta ei tulla tilanteeseen että katoaa tämä sote ohjaus kokonaan

joten aika suurista asioista puhutaan jos puhutaan niin kuin nyt näyttää miljardiluokan lisämenoista kun meillä on tehty vakuusjärjestely nähden ne riskit että tämä kreikan asia voi päätyä onnettomalla tavalla

jotainhan on tietysti arvioitavakin mutta kyllä se nyt on tässä ja nyt jos me pyydämme että pääomanomistajat olisivat parilla prosentilla mukana näissä kovissa talkoissa

jos hallitus näissä oloissa kääntää suomen monen vuoden linjan uusiksi ja ryhtyy hyväksymään yhteisvastuuta ja velkajärjestelyä me olemme aika isojen kysymysten äärellä ja tämän seuraukset tulevat sitten kyllä pitkän aikaa veronmaksajien maksettavaksi ja parhaassa tapauksessa johtavat holtittomaan taloudenpitoon euroalueella myös tulevaisuudessa

kyllä me tiedämme paljonko se tuottaa myös

joten tästä asiasta on tarve saada selko

olen iloinen siitä vastauksesta jonka edustaja zyskowicz antoi ja rohkenen vielä toivoa että edustaja ala nissilä rohkaisisi itsensä ilmoittamaan että myös hän on sillä kannalla että kreikan tulee huolehtia itse omat velkansa ja me emme hyväksy mitään velkojen anteeksiantoa

itämeren suojeluhaasteeseen vastaaminen on välttämätöntä ja tällä alueella tarvitaan todellisia ja itämeren tilaa nimenomaan itämeren tilaa parantavia toimia

siksi pitää puuttua öljypäästöihin ja hakea tuntuvasti järeämpiä keinoja kuin mitä tässä ehdotuksessa on öljyä päästävien laivojen ja varustamoiden saattamiseksi edesvastuuseen teoistaan

samaten matkustaja alusten osalta on välttämätöntä siirtyä käytäntöön jossa matkustaja alukset eivät saa laskea käymäläjätteitään mereen vaan ne täytyy huolehtia asianmukaisesti puhdistukseen satamissa

siksi pitäisi erityisesti suomenlahdella kiinnittää huomiota toimiviin liikenteenohjausjärjestelmiin ja sitten kyllä meillä samalla täytyy olla hyvä torjuntavalmius onnettomuuden sattuessa

arvoisa puhemies

se edellyttää luotsaustoiminnan säännösten pitämistä tiukkoina se edellyttää jäämerenkulun turvaamista ja sitten sitä että on riittävä laivakapasiteetti torjuntakapasiteetti jos jotain sattuu

ensin asuntoasioihin ja niistä yhteen toisaalta pieneen mutta monille ihmisille erittäin suureen asiaan ja se koskee kotitalousvähennyksen käyttöä asuntoremonteissa erityisesti putkiremonteissa kerrostalo ja rivitaloyhtiöissä

ja mitä tulee puheenjohtaja rinteeseen niin on syytä todeta että hänhän on antanut tuolle lausunnolle heti sen jälkeen selityksen jossa hän on todennut että se mihin hän on valmis on että voidaan velkojen maksuaikaa pidentää ja korkoakin voidaan katsoa mutta korossakin on sitten lattia olemassa

mutta sitten tullaan tämän ehdotuksen huonoihin puoliin jotka todella laittavat miettimään mitä tässä suomessa tapahtuu

olemme edelleenkin siinä tilanteessa että kotitalousvähennyksen käyttö on niin rajattu että kerrostaloissa asuvat henkilöt olivat he sitten omistusasujia tai vuokralla eivät pysty saamaan kotitalousvähennyksen hyötyä vaikkapa putkiremontteihin tai energiaremontteihin

tämä on sukua edelliselle lentoliikennettä koskevalle lainvalmistelulle ja surullinen esimerkki siitä miten oikea käsi ei tiedä mitä vasen käsi tekee

sellaistahan ei voida hyväksyä että suomi maksaisi itse omasta varainhankinnastaan korkeampaa korkoa kuin mitä kreikka maksaa näistä luottojärjestelyistään

arvoisa puhemies

me alamme todellakin ymmärtää toisiamme

meillä oli aikaisemmin se tilanne että jonkun aikaa nämä kreikan maksamat korot olivat selvästi korkeampia kuin mitä esimerkiksi suomen omasta varainhankinnastaan maksama korko oli

kysymys on todella siitä että pankit ja sijoittajat sitoutuvat pysymään kreikassa eikä siitä että he muuttavat omat sitoumuksensa suomen valtion ja muiden valtioiden sitoumuksiksi

hyväksyn kyllä sen periaatteen että ei suomen tarvitse tienata näillä järjestelyillä mutta se ajatus että korkojen kautta tultaisiin tilanteeseen jossa maksaisimme itse korkeampaa korkoa kuin mitä kreikka maksaa on kyllä mahdoton hyväksyä sekin

tämä puuttuu täältä

mikään mitä olemme kuulleet ei selitä tämän tilanteen jatkumista

kataisen mukaan tällainen kohta löytyy julkilausumista joita saksan ja ranskan pankkiala on julkaissut jotka saksan ja ranskan hallitukset ovat neuvotelleet pankkien kanssa

pitäisin välttämättömänä että valtiovarainministeriö ensi tilassa korjaisi toimintaansa ja toisi tänne lakiehdotuksen jolla tasapuolistettaisiin kotitalousvähennyksen käyttö

tässä on tämä pihvi

täytyy sanoa että tässä on käynyt harvinaisen selväksi se että keskustassa valmistellaan ympäristöministeriön lopettamista ja sen siirtämistä tämmöiseen luonnonvaraministeriöön

riskit siirretään meille ja teille sinisilmäisille tiellä edustaja tiilikainen ja sen jälkeen varsinainen puheenvuoro

kelamaksun poistohan tarkoitti sitä että lähes miljardi euroa kylvettiin ilman sen kummempaa kohdennusta elinkeinoelämälle yleisenä tukena ja sitten kun ruvettiin tätä syntynyttä rahoitusaukkoa paikkaamaan kohdennettiin lisäverot maksut sille erittäin kilpaillulle vientiteollisuudelle josta meidän hyvinvointimme on suuressa määrin myös jatkossa riippuvainen

pitäisin tärkeänä että eduskunta ottaisi tähän asiaan kantaa ja irrottautuisimme tässä asiassa hallitusoppositio asetelmista varsinkin kun tämä selvästi koskee tulossa olevaa isoa hallinnonuudistusta josta toivottavasti nykyinen hallitus ei ehdi päättää vaan joka tulee ratkaistavaksi ensi vaalien jälkeen

nyt syksyllä hallitus sitten huomasi että oho seurauksena on tehtaiden sulkeminen ja aloitettiin korjaustoimien valmistelu mutta tänäkään päivänä eduskunnalle ei ole voitu kertoa miten tämä energiaveroratkaisu tullaan uudistamaan

on erittäin suuri riski että pitkän aikavälin investointinäkymät suomessa muuttuvat heikoiksi tämän tyyppisen poukkoilevan ja vastuuttoman politiikan tuloksena

tehdään mikä tahansa hallintouudistus se ei mielestäni poista sitä tarvetta että ympäristöllä ja luonnolla pitää olla omat puolestapuhujansa itsenäiset ja riippumattomat ympäristöviranomaiset

tässä otettiin iso askel huonoon suuntaan kun aluehallintouudistuksessa suostuttiin siihen että itsenäiset ympäristökeskukset siirrettiin työvoima ja elinkeinoministeriön alaisuuteen

eduskunnan valiokuntakuulemisessa kävi ilmi että tämä ehdotus ei syntynyt tyhjästä vaan suomen hallitus oli ehdottamassa tällaisia rikkipäästöratkaisuja jotka kohdistuvat voimakkaammin itämerelle ja suomen vientiteollisuuteen

arvoisa puhemies

kyllähän tästä vakuusjärjestelystä on kuitenkin syytä todeta että sehän oli koko hallituksen edellisen vaalikauden hallituksen yhteinen linjaus että vakuuksia haettiin

ehdotuksen olivat tehneet ympäristöministeriö ja liikenneministeriö kaksi keskustalaisten johtamaa ministeriötä ja tästä ehdotuksesta ei etukäteen kerrottu eikä konsultoitu elinkeinoelämää eikä siellä olevaa osaamista

mutta tämä pelkistyy nyt siihen kysymykseen muutetaanko suomen linja todella talouspolitiikan megaluokan isossa asiassa niin että suomi lähtisi kulkemaan velkojen yhteisvastuun suuntaan asia jota lähes kaikki puheenvuoron käyttäjät tähän saakka ovat julkisessa keskustelussa eri tavoin vastustaneet ja nähneet sen todella turmiollisen vaikutuksen euroalueen tulevan taloudenpidon kannalta ja toteutetaanko tämä julkisen velan leikkauksena

nyt käynnistyvä itäisen helsingin ja siitä eteenpäin suuntautuvan kaavahankkeen tekeminen helsingin ja porvoon välillä on se hetki jolloin tämä ratkaisu täytyy tehdä

tällä on sikälikin hyvin kyseenalainen vaikutus että tämä saattaa olla omiaan suuntaamaan sitten liikennettä kasvavissa määrin venäjän satamiin jotka eivät ole näissä rajoituksissa mukana

meidän täytyy saada aikaan raideliikennepohjaisia ratkaisuja joiden pohjalta rakennetaan uutta asujaimistoa mutta yhtä tärkeää on että ennen näitä päätöksiä sipoonkorpi asia ratkaistaan perustetaan pääkaupunkiseudulle uusi kansallispuisto joka on täällä olevalle väestölle erittäin tärkeä

on syytä muutoin sanoa että tällähän ei ole mitään akuuttia vaikutusta kreikan taloustilanteeseen koska suhteessa sekä kahdenkeskisiin että vakausmekanismista annettuihin luottoihin niissä ei ole sellaisia maksuaikatauluja päällä että olisi joku akuutti kriisi vaan tätä maksuaikaahan on pidennetty joten kysymys on isosta periaateasiasta ei sellaisesta asiasta jolla olisi joku välitön vaikutus kreikan taloustilanteeseen

pahoittelen sitä että tälläkään kertaa kun tätä asiaa täällä käsitellään yhtään ministeriä ei ole kertomassa miksi tämä sopimus on syntynyt mikä oli suomen hallituksen osuus siinä ja onko niin kuten valiokuntakuulemisissa on kerrottu että tämä lähti suomen aloitteesta liikkeelle

se on myös sellainen päätös voi sanoa jos se saataisiin aikaan joka olisi ehkä tämän hallituskauden myönteisin päätös ympäristö ja luontoalalla

se olisi satojentuhansien ihmisten virkistysalue

eli tällaisessa surullisessa tilanteessa ollaan ja sopii kysyä miten täällä on olemassa yritystoiminnalle pitkäjänteiselle elinkeinotoiminnalle mahdollisuuksia jos näin olennaisia asioita näin suuren mittaluokan asioita vasemmalla kädellä yksi ministeriö heivaa eteenpäin niin että koko hallitus ei ole edes ilmeisesti tietoinen puhumattakaan että tästä asiasta olisi eduskuntaa etukäteen informoitu

tällä päätöksellä tulee olemaan erittäin huonoja seuraamuksia meidän elinkeinotoiminnan kannalta ja meidän viennin kannalta ja sitä kautta myös kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin kannalta

toivoisin että tähän asiaan tulisi lisää ryhtiä niin että eduskunta aidosti ottaisi sen parlamentaarisen valvontaroolin mitä tässä viime päivien valtiosääntökeskustelussa on moneen kertaan mainostettu elikkä että ministereillä olisi joku vastuu edes eduskunnalle